paajanen loppulauseessaan totesi tuossa että suuret kiinteistökaupat pitäisi ottaa syyniin tai jonkinasteiseen lupaharkintaan niin siinä nimenomaan ed

jos me jäämme siihen tilanteeseen että jäämme voivottelemaan tumput suorina niin meillä ovat kohta kimpussa meille rahaa lainanneet yhteisöt jotka vaativat meiltä korkeampaa korkoa

lopuksi arvoisa puhemies kun puhutaan suomalaisten ihmisten mahdollisuudesta työllistyä niin on aina otettu vaihtoehdoksi muuttaminen että lähdetään työn perässä menemään

meillä on kestävyysvajeet sun muut työttömyysongelmat mutta kotimaisessa energiassa on mahdollisuuksia ja ne pitää uskaltaa ottaa käyttöön ja energiapolitiikan ympäriltä lopettaa tällainen turha omien

ilman turpeen lisäkäyttöä kotimaisen puun käytön lisäys ei kunnolla onnistu koska polttotekniikka sen vaatii ja tulisi harkita vakavasti ja ottaa ihan oikeasti käyttöön tulevalla vuosikymmenellä kotimaisen turvedieselin tuottaminen

paajanen oli samaa mieltä kanssani että jonkunasteista valvontaa tässä asiassa pitää olla

kuten ed

työtä löytyy joka paikasta kun annamme siihen mahdollisuuden

meillä on tässä maassa raaka ainetta jo tiedossa olevilla varannoilla vaikka kuinka paljon eikä ollenkaan tarvitse puhua niistä koskemattomista soista joilla ihmisiä pelotellaan että tässä koko maailma tuhoutuu ja joku pelastuu

tätäkö me jäämme odottamaan

nyt pitää tehdä aidosti töitä eikä pyöritellä peukaloita

jos joku väittää siinä olevan rasismia jos vaatii tasa arvoista asemaa niin en näe siinä minkäännäköistä muuta kuin tasa arvoasemaan pääsemistä ja se ei syrji ketään

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä on erittäin ajankohtainen jo pelkästään sen takia että kun uusi metsäkeskuslaki tulee voimaan niin meillä pitää olla sitten lainsäädäntö metsäkeskuksen käsittelemien tietojen lainmukaisuudesta että se asia hoidetaan kunnolla ja niin ettei loukata julkisuuslakia taikka henkilötietolakia

pari asiaa vain ja ainoastaan kemera laista enää

ensimmäinen on se että ainoa ulospääsytie tästä tilanteesta on se että suomen eduskunta ja ennen kaikkea suomen hallitus lähtevät tässä asiassa yksissä tuumin viemään asiaa eteenpäin niin että valtiovarainministeriön virkamiehet maa ja metsätalousministeriön suosiollisella avustuksella neuvottelevat komission kanssa tämän kemera tuen pysyvästi notifioiduksi ei kilpailua haittaavaksi tueksi eussa

lauri kähkönen äsken puheenvuorossaan epäili että valtio ei velkaannu kunnat ovat huomattavimpia velkaantujia tai ajatusmalli meni ainakin näin

on muistettava että nykyiset tietojärjestelmät mitä esimerkiksi metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistykset ja myös metsäyhtiöt käyttävät sallivat näiden erilaisten tietokantojen yhdistelemisen esimerkiksi metsävaratietojen ja henkilötietojen yhdistämisen joka tuottaa sitten jo monessa tapauksessa sellaista tietoa joka menee sitten tämän lainsäädännön piiriin olkoon sitten kysymyksessä julkisuuslaki tai tietosuojalaki tai sitten peräti nyt käsittelyssä oleva laki metsätietojärjestelmästä

mitä tulee näihin metsäveroasioihin ja muihin koska kemera tuet jollain lailla liittyvät aina elinkeinon kannattavuuteen niin jos halutaan metsätaloudesta kannattava pitkällä tähtäyksellä meidän on pakko lähivuosina ottaa harkintaan metsäverotuksen kokonaisuudistus

arvoisa herra puhemies

kunnat toki velkaantuvat myös ja joutuvat korottamaan tuloveroprosenttia mutta se on luonnollista koska tuloverokertymät ja myös yhteisöverokertymät romahtavat kun yritystoiminta ei nyt toimi ja syyn me kaikki tiedämme

käsittelyssä oleva hallituksen esitys uudeksi kaivoslaiksi on mielestäni tämän hallituskauden yksi tärkeimmistä ellei tärkein lakiesitys jonka hallitus eduskunnan hyväksyttäväksi tuo

joka tapauksessa on aivan välttämätöntä että nyt esimerkiksi kuten ministeri sirkka liisa anttila oivallisesti kuvasi tätä laserkeilausjärjestelmää miten tämä homma toimii ja mitä tietoa se tuottaa kun siinä voidaan tuottaa hyvin nopealla tahdilla sellaista yksityistä metsään liittyvää luottamuksellista tietoa joka sitten annetaan metsänomistajan käyttöön se todellakin tämän nyt käsittelyssä olevan lain perusteella on metsänomistajan omaa tietoa jonka hän pitää itsellään tai sitten antaa jollekin esimerkiksi vaikka nyt metsänhoitoyhdistykselle tai metsäyhtiölle tai kelle tahansa

pitkän aikavälin verokehitys on suomessa ollut sellainen että ansiotuloverotusta on pyritty keventämään jotta kannustettaisiin ihmisiä työhön

ensinnäkin suomi on metallien tuonnista vahvasti riippuvainen maa elintasovaltio joka käyttää oman elintasonsa ylläpitämiseen paljon metalleja

ympäristöveroja ja sitten kiinteistöveroja pikkuhiljaa on nostettu ylöspäin ja viime vuosien suuntaus on ollut ihan selkeä että ympäristöveroja pyritään korottamaan jolla kulutuskäyttäytymistä pystytään tehokkaasti ohjaamaan parempaan suuntaan

tämä on kylmä tosiasia joka johtaa siihen että kun puhumme jätämmekö lastenlapsillemme jotakin tänne jälkeemme totta kai jätämme maaperän rikkauksia pitää käyttää mutta on huolehdittava myös siitä että käytetyt metallit kierrätetään ja käymme maailmankauppaa olemme integroituneet maailmankauppaan tiukasti yhtenä vapaana kansakuntana jos eristäydymme ja ajattelemme sillä tavalla että täällä ei saa taloustoimintaa harjoittaa niin samalla tunnustamme sen että me hyväksymme elintason vahvan laskemisen

verot kiristyvät joka tapauksessa lähivuosina kun aletaan valtionvelkaa maksaa takaisinpäin

summa summarum meidän täytyisi luoda yhtenäinen kestävä metsäverojärjestelmä verokantaa alentamalla perusteluna se että metsien tuotot ovat hitaita pitkäjännitteisiä tuottoja

kun käytiin budjetin lähetekeskustelua niin huomasin sen kyllä yllätykseksi että suurin osa kansanedustajistakin on sitä mieltä että verotusta voi kiristää ja kaikki suomalaiset lähes ovat samaa mieltä että verotusta voidaan kiristää ja tuloverotustakin

sen sijaan se markkinointitieto missä esimerkiksi ovat nämä niin sanotut yhteystiedot joiden perusteella voidaan metsänomistaja löytää on sitten sitä julkista tietoa

jos metsänomistaja ei halua tämän suoramarkkinoinnin kohteena olla hän antaa sitten siitä ilmoituksen kirjeellään vastaa siihen kirjeeseen että hän ei halua näitä tietoja lähetettävän ja asia on siltä osin selvä

ja pitää muistaa että nyt käsittelyssä oleva kiinteistöverolaki on sellainen lakiesitys joka kantaa oman vastuunsa tähän kuntien tulokertymään

on syytä myös muistaa toinen tosiasia että suomessa ei ole kotimaisia yhtiöitä jotka harjoittaisivat kaivostoimintaa

lopuksi kiinnitän huomiota siihen että tähän mietintöön liittyy perustuslakivaliokunnan lausunto jossa nimenomaan nämä julkishallinnon julkisuuslain ja sitten tämän tietosuojalain koukerot on selvitetty ettei näitä loukattaisi

arvoisa herra puhemies

siksi toivon näille molemmille esittämilleni ajatuksille tukea jatkossa ja toivon että tämä suuri asia suomalaisten kannalta saadaan vihdoin ja viimein hyvään ratkaisuun

aivan oikein näitä ylä ja alarajoja korotetaan ja kunnat sitten omassa harkinnassaan päätyvät mihin päätyvätkään

toki vähemmistöosuuksia omistetaan kaivosyhtiöistä pörssistä ostettujen osakkeiden kautta mutta ei ollenkaan sellaisia yhtiöitä jotka olisivat täysin suomalaisten omistuksessa

elikkä aikanaan yhtiöt ovat niistä luopuneet muun muassa outokumpu

arvoisa rouva puhemies

mutta lopuksi arvoisa puhemies totean vain että kunnat ovat hyvin vastuullisia veronkantajia ja ne eivät halua asukkaitaan sen kummempiin ongelmiin saattaa mutta palveluista on pidettävä huoli ja se on kuntien vastuu nimenomaan

kenen vika se on

työn kannustavuus tulee samalla huomioiduksi kun työnteon verotusta kevennetään ja pyritään näitä ympäristöveroja lisäämään järkevästi

kaivoslain tärkeys suomalaisessa yhteiskunnassa näkyy aivan varmasti lähivuosina siinä että tässä maassa tehdään uudenkin kaivoslain olosuhteissa valtavia uusia avauksia kaivosrintamalla ja on aivan välttämätöntä että myös tämän lain toteutumista käytännössä seurataan

sen jälkeen tarvitaan työtä ja toimintaa koska lainsäädäntö ei ole sen esteenä enää

kaivostoiminta tuo työtä

on muistettava että suomessa on erittäin paljon korkeatasoista metallien jalostusta erittäin korkeatasoista kemianteollisuutta joka nimenomaan perustuu mineraalien louhimiseen

mutta joka tapauksessa on tärkeää huomata se että jos haluamme että tässä maassa elintaso säilyy on työtä ja toimeentuloa ihmisille se tarkoittaa että näissä perusasioissa meillä ovat investointihommat kunnossa

otetaan esimerkkinä vaikka tornion terästehdas joka on maailmankuulu ja varmasti antaa työtä hyvin monelle ihmiselle ja tuo valtavat määrät tälle yhteiskunnalle verotuloja joilla muun muassa maksetaan terveydenhuolto

kunnathan olivat tässä myös yhtenä hyötyjänä kun niiden menot pienenivät tilanteessa jossa muutoin laman takia verotulokertymä väheni ja saatiin tällä keinoin tietenkin pientä helpotusta sille puolelle ja kuntien taloutta vähän paikattiin

asioiden irrotteleminen toinen toisistaan on mielestäni vastuutonta jos kerran elintasosta haluamme pitää kiinni ja tämän yhteiskunnan pyörät pyörimässä

on myös huomattava tämä ympäristöllinen näkökulma kaivostoiminnassa suomessa

arvoisa herra puhemies

jos emme tässä maassa louhi malmeja ne sitten tuodaan joistakin muista maista joissa ei sitten ympäristöstä eikä ihmisoikeuksista eikä paljon muustakaan välitetä yhtään mitään vaan siellä toimii vahvemman käden oikeus

se tarkoittaa että myös kaivostoiminnan on pyörittävä

uskon että tämä uusi kaivoslaki luo siihen hyvät mahdollisuudet ja toivon että eduskunta keskustelee tästä lakiesityksestä nyt perusteellisesti ja käsittelee myös huolellisesti valiokunnissa tämän uuden lakiesityksen

ilmastonmuutos on vääjäämätöntä luonnon kiertokulkua kahden jääkauden välissä

tämä energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuva vero on ihan oikein ja toivon että tällä linjalla kun jatketaan niin ei tässäkään mentäisi liiallisuuksiin

hiilidioksidin lisäys ilmakehässä vaikuttaa varmasti ilmastonmuutokseen mutta kiihkon keskellä on unohdettu muiden ilmastoon vaikuttavien seikkojen vaikutus

geologian tutkimuskeskus on vuosikymmeniä tässä maassa harjoittanut perustutkimusta minkä takia suomen kallioperää tutkitaan ja siitä tiedetään hyvin tarkasti

ne tietävät miten toimitaan ja tietävät myös sen että luvitusprosessit ovat tiukkoja

esimerkkeinä voi mainita auringon aktiivisuuden vaikutuksen ja varsinkin kivihiilen valtavasta polttamisesta aiheutuvan noen leviämisen ilmakehään ja maan pinnalle

ja tähän tutkimustietoon tosiasioihin perustuvaa tietoa on hyödynnetty niin että eri puolille suomea on nousemassa merkittäviä kaivoshankkeita

kun katsotaan sitten tämän hallituksen esityksen muutamaa linjausta niin on hyvä että liikennepolttoaineiden polttoaineverotuksen rakennemuutos toteutetaan niin että se on kustannusneutraali ja niin että bensiiniverotuksen tasoon ei esitetä muutoksia ja dieselöljylle ehdotettu veronkorotus ehdotetaan otettavaksi huomioon henkilö ja kuorma autojen käyttövoimaveron yleistä tasoa alentamalla

tässä talousvaliokunnan mietinnössä otetaan kantaa myös näihin luvittamisprosesseihin sinänsä

pelkästään helsingin energia käyttää noin miljoona tonnia kivihiiltä vuosittain

on tiedossa kuten esimerkiksi sokli joka tuli tässä täysistunnossa jo mainittua ja sitten tietenkin tulee myös olarin kaivos tulee suhanko tulee kevitsa ja monta monta muuta

on aivan kummallinen asia että tänä päivänä lupamenettely kestää vuosia ja vuosia ja haetaan kymmeniä eri lupia yhden ainoan taloustoiminnan aloittamiseksi

valiokunta aivan oikein tässä omassa mietinnössään korostaa sitä että haluttaisiin nopeuttaa tätä lupaprosessia niin että lupaprosessit voitaisiin virtaviivaistaa turhaa lupabyrokratiaa karsimalla niin että näitä erilaisia lupia voitaisiin yhdistää yhdeksi ainoaksi luvaksi

herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä viime mainittu huomautus on aivan oivallinen koska pitää muistaa että varsinkin hyvin monelle kuorma autoilijalle se on pelkkä työväline ja lisäverorasitus sinne ei välttämättä olisi hyvästä

lauri oinonen nosti kyllä aivan osuvasti esille tämän jätevesiasetussekoilun kautta kyseisen nyt käsittelyssä olevan lain mahdolliset epäkohdat jotka saattaisivat tulla kysymykseen

muutenkin siellä kannattavuus on vähän kyseenalaista monessa tapauksessa ja pieni lisävero siihen suuntaan heikentäisi huomattavasti kilpailuasemaa ja kannattavuutta

en itse näitä tällaisia tilanteita kovin paljon pelkää koska metsämiestaustaltani tiedän että metsänomistajat ovat erittäin hyvin valveutuneita tietoisia oikeuksistaan

on aivan käsittämätöntä että jonkun bioraaka aineita käyttävän voimalaitoksen lupamenettely kestää vuosia ja samaan aikaan miljoonia tonneja poltetaan kivihiiltä ja se ei tunnu kenenkään vatsaa närästävän

ja jotta saamme tämän uuden lain voimaan niin tämä on huolella käsiteltävä ja uskon että talousvaliokunta tulee käymään tästä erittäin perusteellisen asiantuntijakuulemisen saatuaan tietenkin lausunnot sitten perustuslakivaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta

sitä että polttoturpeelle ehdotetaan lisää veroa en pidä hyvänä ratkaisuna mutta sekin on otettava huomioon että jonkun verran sitä lienee pakko sietää

julkinen talous on vaikeassa tilanteessa päällä olevan laman takia joka on nimenomaan pienentänyt valtion ja kuntien verotuloja voimakkaasti

tämä ei sitten tarkoita sitä että ympäristönsuojelun tasoa heikennettäisiin ei tietenkään vaan lupaprosessien turhaa byrokratiaa karsittaisiin

mutta uskon siihen vakaasti että tänä päivänä metsänomistajalla on mahdollisuus saada tietoa markkinoilta omilta etujärjestöiltään metsäkeskuksista metsänhoitoyhdistyksistä ja myös metsäyhtiöistä että hänen oikeutensa säilyvät eikä loukata eikä rikota lakia saatikka käytetä epäasiallista markkinointitapaa kun tehdään kauppaa

on välttämätöntä laatia suunnitelma julkisen talouden vakauttamiseksi lähivuosina

on muistettava että meillä on valtavat turvevarat eikä niiden käyttöä mielestäni pidä lähteä ainakaan eduskunnan päätöksin estämään koska jos emme halua omia raaka aineitamme käyttää niin sitten joudumme turvautumaan tuontiin ja se on kansantalouden kannalta ehdottomasti se huonoin vaihtoehto

kotimaista työllisyyttä pitää tukea kaikin voimin

velkaa on jouduttu ottamaan välttämättömien elvytystoimien takia mutta elvytystoimista on päästävä vähitellen irti tuottavuutta lisäämällä ja taloutemme toimivuutta parantamalla

varoittavana esimerkkinä voin mainita kotimaakunnastani kiteeltä esimerkiksi ison voimalahankkeen joka on valtavan valitustehtailun jälkeen ollut jäissä monta monta monta vuotta

onhan siellä tietenkin ristivetoa tästäkin asiasta ovatko korvaukset liian suuria tai liian pieniä mutta eduskunnassahan se harkinta tehdään se yhteiskunnallinen harkinta mihin se viiva vedetään

jos ajamme oman taloutemme heikkoon tilanteeseen ei pystytä minkäänlaisiin kotimaisiin muutoksiin saati auttamaan lähimmäisiämme naapurimaita

lopuksi vielä maatalouden energiaveronpalautuksia korotetaan sen verran että tästä hallituksen esityksestä syntyvät menetykset maataloudelle hyvitetään

juuri tulleiden tilastojen ja tietojen mukaan ulkomaankauppa on selkeästi vilkastunut koko alkuvuoden ajan mikä lupaa myös työttömyyden vähenemistä

tosiasia on kuitenkin että samalla paikkakunnalla tupruttavat ne vanhat voimalat savua taivaalle varmasti paljon enemmän saastuttaen kuin se uusi laitos koskaan tekisi

on syytä muistaa että maatalouden kannattavuus tänä päivänä on todella heikkoa ja sinne puolelle ei kyllä parane yhtään lisää verorasitusta suunnata

lapissa tapahtuva kullanhuuhdonta on herättänyt monia mielipiteitä

muussa tapauksessa maatilojen taloudellinen tilanne käy todella tukalaksi

ja on muistettava myös että jos uusi kaivoslaki tässä maassa ei toimi niin kuin se on tarkoitettu niin sehän tarkoittaa sitten että kaivostoiminta pikkuhiljaa suomessa hiipuu ja kaivostoiminta siirtyy pikkuhiljaa sellaisiin maihin joissa ympäristölainsäädäntö ja muut tämmöiset työturvallisuuteen liittyvät lait eivät ole esteenä kaivostoiminnalle